ottakaa mallia tanskasta menkää sinne

se maksaa hyvän työttömyysturvan alussa mutta edellyttää että ihminen työllistyy heti ja hakee sen työpaikan heti

arvoisa puhemies

mutta miten me saamme sitten sen jälkeen kun turvapaikanhakija on saanut täällä turvapaikkaoikeuden ja sitten käyttää vääriä tietoja hyväkseen saadakseen etuuksia jotka eivät hänelle kuulu

tämmöinen tapaus on ollut eikä korkein oikeus ole ollenkaan pitänyt tätä toimintaa tuomittavana mikä minun mielestäni on kyllä todella tuomittavaa

se on yhtä tuomittavaa turvapaikanhakijoille kuin suomalaisillekin pettää valehdella kelalle saadakseen lisäansioita ja lisäturvaa

soini yllättäen puuttui sellaiseen asiaan joka on ihan oikea todellinen ongelma kunnissa olen sen kunnallispoliittisen urani aikana havainnut elikkä näihin kiintiöihin

kiintiöt olivat silloin kun ne tuotiin ihan paikallaan sen takia että silloin pätevienkin naisten oli vaikea päästä kunnallisiin luottamuselimiin ellei todella tehnyt hartiavoimin töitä yhdessä muiden naisten kanssa

on mielenkiintoista kuulla että sdpnkin joukossa on toisinajattelijoita eli sellaisia jotka varoittelevat jatkuvasta velanotosta

eihän voi valita sillä perusteella että on nainen eikä ole kiinnostunut siitä asiasta eikä halua edes oppia hoitamaan sitä kunnallista luottamustehtävää

arvoisa puhemies

näin se on kai sitä

tämä lakiesitys on erinomaisen tärkeä ja erinomaisen hyödyllinen nimenomaan meille pohjois suomessa asuville pohjoissuomalaisille ihmisille

me olemme kaikki kuntien päättäjiä ja meillä on vastuu omasta kunnasta

ylen hallintoneuvosto on täysin yksimielinen siitä että mediamaksu olisi ollut erittäin hyvä ratkaisu mutta ministeriltä petti hermo ei tullut esitystä

ihan lyhyesti whistleblowerien elikkä tietovuotajien asema oli tammikuussa esillä euroopan neuvoston yleiskokouksessa kun käsiteltiin asiaa

se tarkoittaa sitä että meidän pitää hyvänä aikana varautua myös tuleviin huonoihin aikoihin

ainut ongelma mikä tässä minusta on on se että yhden megan valokaapelinopeus ei välttämättä riitä niille jotka todella sitä laajakaistaa siellä maaseudulla syrjäseudulla tarvitsevat elikkä ei riitä karjatiloille ja viljatiloille jotka joutuvat käyttämään laajakaistaa ja tietokonetta omassa elämässään omassa elinkeinossaan ja omassa työssään

eikö se josefkin sanonut niin että tulee seitsemän hyvää vuotta ja sitten tulee seitsemän huonoa vuotta ja hyvinä vuosina varaudutaan tuleviin pahoihin päiviin